onko meillä varaa siihen

me puhumme kuitenkin kokonaisuutena pienistä summista ja valitettavasti tällä hetkellä helsingissäkin tilanne on se että kustannuksia siitä että me olemme ottaneet näitä ihmisiä hoidon piiriin ei ole juurikaan tullut

sanon siksi valitettavasti koska se kertoo siitä että nämä ihmiset eivät ole uskaltaneet hakeutua hoidon piiriin hekään jotka ovat siihen oikeutettuja

tämähän ei todellakaan kuten ministeri huovinen toi esille tarkoita kaikkea mahdollista hoitoa vaan arviointi on edelleen kuten lakiesityksessä lukee terveydenhuollon henkilöstön tehtävä

tosin siitäkin voidaan olla montaa mieltä pitääkö sen arviointivastuun olla heillä vai ei

edustaja karimäki toi erittäin hyvin edellisessä puheenvuorossaan esille tämän asian monipuolisuuden ne erilaiset näkökulmat ja ongelmat joita tähän liittyy

mielestäni suurimpana ongelmana on se että pitkänkään ajan kuluessa ei ole löydetty pysyvää ratkaisua

ei ole oikein vammaisia ihmisiä kohtaan jotka haluavat työllistää itse itsensä että tämä tilanne aina jatkuu parin vuoden pätkissä eteenpäin

todettakoon se että vammaisen ihmisen vammaisuus ei ole hänen oma ongelmansa

meidän pitäisi ajatella yhteiskunnassa niin että meidän pitää poistaa niitä esteitä jotka vaikeuttavat vammaisen ihmisen toimimista tässä yhteiskunnassa ja poistaa niitä esteitä niin että he voivat olla erilaisissa elämäntilanteissa yhdenvertaisia niiden kanssa joiden elämässä ei ole sitä vammaa

vamma voi aiheuttaa erityisyyttä syrjäytymistä ja me tiedämme sen että vammaisista ihmisistä varsin moni on köyhyysrajan alapuolella pienten tulojensa vuoksi ja siksikin tämä on erittäin tärkeää että nyt jatketaan kuitenkin kahdella vuodella tätä määräaikaa

kuten edustaja karimäki toi esille vammaisella yrittäjällä on lukuisia kustannuksia jotka hänen on siirrettävä palveluihin tai tavaroihin jos tätä verohuojennusta ei ole heille tarjolla

arvoisa puhemies

olen itse vahva tasa arvon kannattaja ja tälläkin hetkellä meidän perheessä jaetaan hoitovastuuta molempien vanhempien kesken

arvoisa puhemies

nyt hallitus on viemässä perheiltä valinnan vapautta

kysyisin pääministeriltä myös sitä mitä tämä hallitus on tehnyt mitä kataisen hallitus teki ja mitä teillä on vielä suunnitelmissa tehdä sen eteen että naisten ja miesten välinen palkkaepätasa arvo kapenisi

edustaja vehviläinen toi omassa puheenvuorossaan esille perusteita joilla keskusta omaa linjaansa tässä asiassa perustelee

me pidämme erityisen ongelmallisena sitä että valtiovarainministeri toi itse esille aiemmin että myös takuu eläkettä korotettaisiin ja sillä kompensoitaisiin tätä eroa joka takuueläkkeeseen nyt ensi vuonna tulee

me esitämme tässä omassa vastalauseessamme lausumaa jonka edustaja vehviläinen omassa puheenvuorossaan luki ja tuen tätä lausumaehdotusta

palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa on kuitenkin suuria eroja eri puolilla maatamme ja jopa isojen kaupunkien sisällä eri asuinalueilla

toivoa sopii että tämä laki muuttaa suuntaa yhä voimakkaammin jokapäiväisen hyvinvoinnin edellytysten vahvistamiseen ennalta ehkäisevän näkökulman ja toimintamallien kehittämiseen ja varhaiseen puuttumiseen kaikessa toiminnassa

kustannuksia tärkeämpää ja inhimillistä jokaisen palvelujen saajan näkökulmasta oli sitten kyseessä yksittäinen ihminen lapsi nuori koko perhe tai myös yhteisön näkökulmasta on että apu tulee oikeaan aikaan ajoissa

on kuitenkin todettava että kovin usein päätöksiä tehdään kunnissa siinä tilanteessa jolloin vaihtoehtoja ei ole ja korjaaviin toimiin joudutaan satsaamaan lähes kaikki pelimerkit pakon sanelemana

näitä esimerkkejä ja tämmöisiä hyviä käytäntöjä pitäisi kyetä levittämään nykyistä paremmin kunnasta toiseen ja myös toimialalta toiselle

monesti ei ole kysymys pelkästään rahasta on kysymys tavasta tehdä asioita toisin ajatella eri tavalla järkeistää toimintatapoja ja vahvistaa ennalta ehkäisevää näkökulmaa aivan jokaisessa asiakaskontaktissa ja kohtaamisessa

lapsissa on tulevaisuus

palveluvalikoima ei sinällään juuri nykyisestä kasva tämän lain myötä mutta sitä täsmennetään ja määritellään uudelleen ja kehitetään palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita

moni perhe taisi joutua myös lopulta turvautumaan huomattavasti kalliimpiin ja raskaampiin palveluihin kun varhaista tukea ei saatu oikeaan aikaan

esimerkiksi juuri tämä lapsiperheiden kotipalvelun lisääminen vaatii osaavia organisointikykyisiä ja käytännön töihin tarttuvia tekijöitä

jos on kysymys arjen jaksamisesta arjen pyörittämisestä monessa perheessä ei välttämättä auta eikä riitä että olohuoneeseen tulee istumaan joku ja keskustelemaan näistä asioista vaan tarvitaan myös joku joka tarttuu käytännön töihin auttaa tukee arjen tehtävissä

apua saadakseen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas eikä ole kyllä tarvinnut olla tämänhetkisenkään lainsäädännön voimassa ollessa mutta silti sellaiseksi monessa kunnassa tilanne on ajautunut että apua on saanut vain sen kautta että on hakeutunut lastensuojelun asiakkaaksi

tekstiin on kirjattu myös että sosiaalipalveluja on pyrittävä järjestämään eri hallinnonalojen peruspalvelujen yhteydessä ja palveluista on tiedotettava ymmärrettävällä tavalla

palvelut eivät auta jos asiakas ei tiedä niistä eikä löydä niitä

eri hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä puhuttaessa on syytä muistaa että kysymys ei ole vain sosiaali ja terveyspalveluiden välisestä yhteistyöstä jota pyritään kehittämään myös sote uudistuksessa vaan laajalti kaikkien palvelujen

esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla on ensiarvoisen tärkeää että opetus ja nuorisotoimen palvelut ovat tiiviissä yhteistyössä

arvoisa puhemies

lainsäädännön tehtävä olisi lisätä yhteisymmärrystä tasa arvoa ja kun me olemme tässä kuunnelleet tätä keskustelua ja itse työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kun lausuntoa teimme ja kuulimme asiantuntijoita ei ole voinut kuin pohtia sitä miksi me olemme tässä pisteessä

pelkään todella niin kuin edustaja lohi on täällä hyvin tuonut esille että tämä hallituksen esitys mikäli se sellaisenaan toteutuisi toisin kuin perustuslakivaliokunnan mietinnössä esitetään vahvistaisi sitä että ihmiset eivät voisi elää toteuttaa itseään oman identiteettinsä kulttuurihistoriansa sukuperinteensä vahvojen juuriensa mukaan

me emme voi tehdä näin

arvoisa puhemies

ministeri vapaavuori omassa puheenvuorossaan toi esille sen että tämä on ainoantyyppinen energiaratkaisu josta eduskunta päättää muista hankkeista päätökset tehdään muualla

arvoisa puhemies

ne riskit eivät ole lähimmän sadan vuoden tai kahdensadan vuoden säteellä pelkästään vaan sadantuhannen tai kahdenkinsadantuhannen vuoden säteellä

arvoisa puhemies

nimenomaan meidän on tärkeää ajatella että kukaan perhe kukaan yksilö ei ole turvassa siltä mitä hänelle tulevaisuudessa voi tapahtua

siksi on erityisen tärkeää että jokaisella säilyvät myös ne reitit mistä on helppo matala kynnys sitten hakea apua siinä vaiheessa kun sitä apua vielä osataan hakea ennen kuin ollaan niin pitkällä siinä tilanteessa että joudutaan suoraan raskaampien keinojen pariin

tässä suurempituloisessa perheessä nimittäin pienempituloinen vanhempi saa vähennyksen mutta toisessa perheessä kumpikaan vanhempi ei vähennystä saa

eikö olisi viisainta peruuttaa lapsilisäleikkaus ja tämä monimutkainen verovähennysmalli ja tunnustaa että tuli tehtyä pieni virhe

arvoisa puhemies

haluan vielä lisätä tähän keskusteluun todellakin sen että meidän pitää kuitenkin aina muistaa se että viranomainen ei saa olla koskaan se lähin omainen

me tällä lailla ja monella muulla lailla pyrimme turvaamaan tärkeät palvelut mutta myös sosiaalihuollon puolella olisi erittäin tärkeää että pyritään myös vahvistamaan niitä ihmisten luontaisia yhteyksiä esimerkiksi omalla asuinalueella rakentamaan niitä yhteisöjä joissa sitten ihmiset saavat vertaistukea

vertaistukeahan voidaan järjestää myös ammattilaisten ohjaamana ryhminä ja monella tavalla mutta nimenomaan se lähiyhteisön tuki sitten kantaa arjessa jatkuvasti

sen takia esimerkiksi juuri täällä pääkaupunkiseudulla näkyy hyvin selvästi se ja moni ammattilainen törmää siihen päivittäin omassa työssään että kun perheet ovat muuttaneet muualtapäin suomea heillä ei ole sitä sukulaisverkostoa ei ole muodostunut vielä sitä läheisten tukiverkostoa sillä alueella niin näiden rakentamiseksi me voisimme huomattavasti enemmän ammattilaisina tehdä ja olla tukemassa sillä tavalla myös sitä perheiden arjessa selviytymistä ja pärjäämistä

ensinnäkin olen ehdottomasti sitä mieltä että tämä asia olisi pitänyt käsitellä yhdessä koko sote lainsäädännön kanssa

aikataulullisesti liikumme väärässä järjestyksessä

jos me mietimme sitä miten toiminnat on järkevä järjestää ensin pitää tietää ylätaso ja sitten mennä yksityiskohtiin

tässä keskustelussa on kuitenkin tullut esille joitakin en tarkoita nyt tätä eduskuntakeskustelua pelkästään vaan kaiken kaikkiaan keskustelua päivystysasetuksesta ja synnytystoimintojen keskittämisestä sellaisia asioita jotka asettavat turhanpäiten vastakkain erilaiset synnytysyksiköt

aiemmassakin puheenvuorossa täällä eduskunnassa on tuotu esille että isot yksiköt olisivat jotenkin kasvottomia ja kylmiä ja pienet yksiköt kodinomaisia ja lämpimiä

synnyttäminen niin pienessä kuin isossa yksikössä voi olla kodinomaista tai siitä voi jäädä negatiivinen kokemus synnyttäjälle ja koko perheelle

se riippuu hirvittävän paljon siitä miten se yksittäinen tapahtuma etenee menee siellä henkilökohtaisella tasolla minkälaiset ovat henkilösuhteet toimivatko kemiat työntekijöiden ja synnyttäjän kesken vai eivät

ensisijaisen tärkeää on kun me puhumme synnytyksistä että jokaisella suomalaisella lapsella pitäisi olla oikeus syntyä turvallisesti

jokaiselle perheelle pitäisi jäädä synnytyksen jälkeen sellainen olo että meille syntyi uusi elämä ja tämä oli yksi elämämme tärkeimmistä tapahtumista

jos me mietimme sitä mitä eroa on isolla yksiköllä tai pienellä yksiköllä osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen voi olla isommassa yksikössä helpompaa henkilökunnan osalta mutta se ei ole itsestäänselvyys

me puhumme johtamisesta me puhumme siitä miten työ on organisoitu miten se on suunniteltu millaisissa yksiköissä työntekijät tekevät työnsä

voi olla niin että hyvällä tuurilla pienessä synnytysyksikössä kätilöllä tai lääkärillä on paljon tapauksia voi olla niin että isossa sairaalassa jonkun kohdalle tulee vähemmän synnytyksiä vuodessa

mutta se on ihan selvää että pienemmässä yksikössä on suurempi riski siihen että uusi nuori vastavalmistunut työntekijä ei saa osaamistaan riittävän nopeasti kehitettyä sellaiselle tasolle että riskitilanteissa hän pystyisi saumattomasti ja heti toimimaan oikein mutta onneksi on olemassa niissäkin tilanteissa työyhteisö vanhemmat kollegat jotka ovat tehneet pitempään työtä

tässä keskustelussa hirveän monesti me nyt keskitymme siihen mennäänkö synnyttämään pitkän matkan päähän mutta pitää muistaa myös se että kysymys ei ole pelkästään yksittäisestä matkasta juuri silloin kun lähdetään synnyttämään vaan joillakin synnyttäjillä synnytyssairaalassa käyntejä käyntejä äitiyspoliklinikalla voi olla raskausaikana jopa useita kymmeniä

ja mikäli matkat ovat kovin pitkiä varsinkin jos tarvitsisi loppuraskaudesta kerran tai kaksi kertaa jopa kolme kertaa viikossa mennä käymään siellä äitiyspoliklinikalla meidän on jatkossa ehkä mietittävä millä tämän järjestämme mikäli synnytystoimintoja keskitetään

meidän pitää ehkä miettiä aivan uusiksi jos tämä päivystysasetus toteutuu sillä tavalla kuin julkisuudessa on nyt ollut esillä mikä on neuvoloissa osaamistaso jota sinne vaaditaan ja mitä se on sitten siellä sairaaloissa

sosiaali ja terveysministeriö on huhtikuussa lähettänyt synnytyssairaaloille kirjeen jossa on suositeltu että jatkossa kaikista suomessa syntyneistä vauvoista otettaisiin aineenvaihduntasairauksien seulontanäytteet

tämäkin on yksi kysymys jota pitää miettiä

missä ne näytteet otetaan jos niitä ei oteta synnytyssairaalassa niin kuin ne on otettu tähän mennessä maahanmuuttajaperheiden lapsista joilta ne on tähän mennessä vain otettu

siirretäänkö neuvolaan näitä tehtäviä

jos synnytyssairaalat ovat isoja joudutaan miettimään sitä kuinka pitkään voidaan pitää äitejä ja perheitä siellä sairaalassa jos kuormitus on voimakasta

arvoisa puhemies

on mietittävä myös sitä siirtyykö henkilöstö

se voi ainakin lyhyellä aikavälillä myös lisätä niitä

jos me luemme lakiesityksestä lain perusteluteksteistä lain tarkoitus kohtaa siinä todetaan että tarkoitus on turvata turvakotipalvelut jokaiselle

tässä on suurena huolena myös se että tälläkään hetkellä monella suomalaisella naisella miehellä sukupuolesta riippumatta väkivallan uhan alla olevalla ei ole lähellä turvakotia josta saisi akuuttitilanteessa palvelua

tällä hetkellä nimittäin osa turvakodeista on pienempiä kuin lain tekstissä suositellaan ja pidetään tavoitetasona ja jos mennään siihen että jatkossa seitsemän paikkaa on minimi etäisyys turvakotiin tulee kasvamaan ja akuuttitilanteessa avohoito ei ole yleensäkään todellakaan riittävä

arvoisa puhemies

tätä keskustelua kohta pari tuntia tässä kuunneltuani on tullut välillä sellainen olo että keskustelu olisi ehkä hedelmällisempää jos me itse kukin lukisimme toistemme vaihtoehdot ja kommentoisimme sitten niitä

jatkossa puheenvuorossa todettiin pienten ja keskisuurten yritysten tukemisesta

keskusta näkee että kiireellisintä on lisätä varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kannusteita investoida ja työllistää vähentää yrittämistä ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa

näitä asioita olemme tuoneet viime kuukausina jatkuvasti esiin emme siksi että kiillottaisimme omaa kilpeä vaan siksi että haluaisimme olla tukemassa hallitusta viemään näitä tärkeitä asioita eteenpäin

haluan tuoda tässä puheenvuorossani esille sen tärkeän näkökulman mikä välillä tässä synnytyskeskustelussa unohtuu

ehkä se jo kun puhutaan päivystysasetuksesta tuo sen näkökulman hyvin esille

synnytystoiminta on aika harvoin etukäteen kovin hyvin ennakoitavissa

julkisessa keskustelussa on tuotu esille semmoisiakin näkökulmia että kätilöitä pitäisi kouluttaa lisää jotta he voisivat ennakoida ja osata ottaa vastaan oikealla aikataululla synnyttäjät sairaalaan

niin kuin täälläkin aiemmissa puheenvuoroissa tuotiin esille etelä suomessa matkasynnytykset ovat lisääntyneet ja siinä yhtenä tekijänä arvioidaan olevan taustalla se että sairaalaan ei oteta riittävän ajoissa synnyttäjiä sisälle

synnytyksen ennakointi ja sen edistymisen arviointi ovat ehkä verrattavissa johonkin taikatieteisiin tai ties mihin

me emme voi koskaan tietää

varsin usein synnyttäjä kysyy synnytyksen aikana että montako tuntia tässä vielä menee kauanko tässä vielä menee

me kuulimme tässä aiemmissa puheenvuoroissa myös käsityksen siitä että voitaisiin sektioita ennakoida

vauvan sydänäänet saattavat romahtaa syystä jota me emme pysty arvioimaan syystä johon me emme pysty vaikuttamaan ja silloin on pystyttävä toimimaan nopeasti

sen takia tämä asian käsittely ei ole aivan yksinkertaista

suomessa perinataalikuolleisuus on laskenut se oli viime vuonna

arvoisa puhemies

mutta kuitenkin niin kuin tuossa aiemmin totesin synnytyksen aikana voi tapahtua sellaista mitä me emme pysty aina ennakoimaan ja silloin pitää pystyä toimimaan mahdollisimman nopeasti

suurin osa synnytyksistä on normaalisynnytyksiä jotka hoitaa kätilö

tässä on tietenkin sairaalakohtaisia eroja myös toimintatavat voivat olla eri sairaaloissa hieman erilaisia mutta valtaosa synnytyksistä on sellaisia että synnyttäjä ei todellakaan tapaa synnytyksen aikana muuta kuin kätilön eikä koko sairaalajakson aikana myöskään

monesti maahanmuuttajataustaiset synnyttäjät jotka ovat synnyttäneet jossain muussa maassa varsinkin euroopan monista maista tulevat synnyttäjät ihmettelevätkin tätä koska ovat tottuneet siihen että lääkäri saattaa olla suuremmassa roolissa niin raskauden kuin synnytyksenkin aikana äidin ja vauvan seurannassa

arvoisa puhemies

olen erittäin iloinen siitä että hallituspuolueissakin alkaa löytyä näkemystä siitä että tässä asiassa pitäisi edetä samaan suuntaan kuin mitä keskustalaiset ovat esittäneet jo pitkään

lapsilisäleikkaus pitäisi perua ja tämä sen tilalle esitetty monimutkainen verovähennysmalli ja sen toteuttaminen hylätä

se kertoo myös aika paljon siitä miksi synnytyksen etenemisen ja oikean synnytysajan arvioimisen ennakointi on vaikeaa

arvoisa puhemies

tämä asia jos mikä on sellainen joka koskettaa valtaosaa suomalaisista

uudelleensynnyttäjä ehkä hieman paremmin osaa ennakoida sitä

tässä on myös tämä kysymys lähellä että kun synnyttäjä soittaa sairaalaan ja kun arvioidaan sitä milloin on oikea aika tulla ensisynnyttäjän kohdalla tai uudelleensynnyttäjän kohdalla puhutaan aivan erilaisista asioista miten kyetään arvioimaan tätä asiaa

emme ole niin huonossa tilanteessa että tällainen päätös pitää tänä päivänä tehdä